minä rohkenen väittää että meidän ministeriössämme tämän asian kanssa ei ole missään vaiheessa makailtu tai odoteltu vaan on oltu aktiivisia ja etupainotteisesti liikkeellä

tehtyjen arvioiden mukaan ehdotettu laki edellyttäisi lisätyövoiman palkkaamista yrityksiin

olen ymmärtänyt kuitenkin että suomi noudattaa ihmisoikeussopimuksia suomi haluaa olla eussa ajamassa politiikkaa jossa huolehditaan kaikista ja pidetään huoli siitä että ketään ei jätetä

sen vuoksi näenkin tärkeänä että sekä hallitus että oppositio tekee tässä vahvaa yhteistyötä koska me olemme tasan tarkkaan samassa veneessä koko meidän teollisuuden ja merenkulun tulevaisuuden kanssa

arvoisa herra puhemies

sen sijaan olin suorastaan surullinen ja hämmentynyt siitä kommentista joka minun mielestäni on suora loukkaus myös edellistä liikenneministeriä kohtaan kun keskustan puheenvuorossa sanottiin että väyläverkosto tieverkosto on katastrofaalisessa tilassa

siksi voidaan sanoa että ehdotettavat rajoitukset ja velvoitteet ovat jossain määrin ristiriidassa euroopan unionin tavoitteen eli yrittäjien hallinnollisten kulujen vähentämisen kanssa

niitä edustajia järvinen ja hänen jälkeensä on ministerin puhe vuoriston vuoro keskusteltaisiin siltä pohjalta

sitten jos mietitään ympäristövaikutusten ohjaamista edustaja naucler otti mielestäni tärkeän asian esille liittyen siihen millä tavalla meillä kyetään myös näitten väylämaksujen kautta ohjaamaan ympäristövaikuttavuuteen ja toimiin sen suhteen että ympäristö otettaisiin paremmin huomioon

nyt voi tietysti suoraan jo sanoa että näiden nykysäädösten pohjalta minut voi varmaan nakata tästä pöntöstä sitten ulos lähestulkoon saman tien että ei kuulu käsiteltävään asiaan mutta yritän nyt kuitenkin tässä

pidän hyvänä että esityksessä mahdollistetaan ainakin ajatuksen asteella toivon että se tapahtuu myös käytännössä vammaisten henkilöiden tulkkausapu myös virkistykseen

nimittäin tilanne on se että me olemme olleet tätä leiviskää hoitamassa noin vuoden ajan ja keskusta oli hallitusvastuussa kuitenkin vuosikymmenen niin että ihan aidosti täytyy miettiä myös sitä minkälainen luottamuslause annetaan aiemmasta toiminnasta ja millään muotoa en väittäisi että edellinen hallitus olisi jättänyt minulle katastrofaalisen perinnön

lain valmistelussa riittäviksi lain noudattamisen välineiksi on esitetty työsuojeluviranomaisilla jo tällä hetkellä olevia hallinnollisia pakko ja muita valvontakeinoja

sain asian tiimoilta mielenkiintoisen viestin kuluvan viikon aikana ja minulle esitettiin sellainen kysymys onko eduskunnassa kierrätys itsestäänselvä ja tärkeä asia

lakiesityksellä olisi myös myönteisiä vaikutuksia

se mikä tällä hetkellä tietysti itseäni nyt kaiken kaikkiaan mietityttää ja huolettaa tässä kokonaisuudessa on se että me pystyisimme parhaalla mahdollisella tavalla ja parhailla mahdollisilla keinoilla löytämään ne ratkaisut millä palvelisimme koko meidän merenkulun ja tärkeän vientiteollisuuden tulevaisuutta näinäkin haasteellisina aikoina

tärkeää on tietysti se että työajan seurantavelvollisuus kiinnittää yrittäjien huomion maantiellä tehtyjen työtuntien määrään ja eritoten liikenneturvallisuuteen

ensin ajattelin että jos vaikeneisin seurakunnassa mutta siinä vaiheessa kun kuulin nämä toiveet tästä toimeentulotuen toiveiden tynnyristä niin halusin hiukan avata sitä arjen problematiikkaa missä kentällä eletään

lisäksi oikeus etätulkkaukseen ja siinä tarvittaviin laitteisiin on hyvä asia samoin mahdollisuus kahden tulkin käyttöön pitkäaikaisissa ja vaativissa tulkkaustilanteissa

arkitodellisuudessa jossa me joudumme myös priorisoimaan ja aidosti miettimään kysymyksiä mihin se raha riittää poliitikoilla pitää olla myös rohkeutta tehdä ratkaisuja eikä voi piiloutua virkamiesten selän taakse toteamaan että elyissähän paikallisesti näitä päätöksiä on maakunnissa tehty

nykyisin tulli ja poliisi kaatavat takavarikoidut alkoholijuomat maahan tai viemäriin ja nyt kun meille ollaan rakentamassa ja kehittelemässä erilaisia bioetanolilaitoksia niin eikö olisi mahdollista että kansanedustajat pitäisivät huolen siitä että myös takavarikoidut etanolipitoiset juomat tulisivat hyötykäyttöön ja että niistä jalostettaisiin polttoaineita eikä kaadettaisi niitä viemäriin

kuten edustajakollega outi alanko kahiluoto mainitsi niin tilanne ei todellakaan ole tasavertainen eri puolilla suomea ja valitettavasti kun on kyseessä harkinnanvarainen toimeentulotuki kyllä se on vahvasti riippuvainen kuntien tai kaupunkien rahapusseista ja yleensä siellä sosiaalipuolella on vahva rahoitusvaje useammankin kuin yhden toimialan osalta

lakiesitys ei poista mahdollisuutta terveen järjen käyttöön ja omaan harkintaan mutta toivotaan toki että myös yrittäjäkuljettajat ottavat huomioon erityisesti tieliikenneturvallisuuden tarpeet ja haasteet tänä päivänä

sitten mennään näihin kysymyksiin jotka toivon valiokunnan tarkasti selvittävän ja kuulemisissaan ratkaisevan ja lausuvan valitsemallaan tavalla

ja voin kyllä vakuuttaa teille että ei missään vaiheessa ole ollut helppo ratkaisu tänä taloudellisena aikana tuoda tällaista väylämaksulakia tänne eduskuntaan mutta en ole myöskään voinut sulkea silmiäni siltä että tällä hetkellä meidän tilanne väylämaksuproblematiikan osalta on se että alijäämä on liian iso ja sitä ei voi vaan katsoa niin että odotellaan ja huolehditaan ongelmista sitten joskus patoimenpiteitä vaadi

kun jo aiempina hallituskausina nimittäin on hyvin vahvasti lausunnoissakin tunnustettu perusväylänpidon rahoituksen riittämättömyys ja perusväylänpidon rahoitus on kuitenkin ratkaisevassa asemassa myös alemman tieverkon kunnon osalta niin siitä huolimatta vaikka elettiin talouden kultavuosia yhteistä tahtoa ei löytynyt perusväylänpidon tasokorotuksen tekemiseksi

arvoisa rouva puhemies

tulen seudulta jossa välimatkat ovat pitkät ja avuntarve viivästyy usein senkin vuoksi että kulkeminen paikasta toiseen kestää oman aikansa

no siitä sain ajatuksen kertoa tämän viestin tänä päivänä tässä salissa tämän biopolttoaineiden edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisen käsittelyn yhteydessä

tätä asiaa on käsitelty ja asiasta on keskusteltu ja pohdittu tuntimäärien poistamista ja on myös todettu se että tulkkipalvelua ei maassamme käytetä väärin

huolimatta siitä että pidän lainsäädäntöä oikeudenmukaisena ja oikean suuntaisena tällä hetkellä jos ajatellaan psykoterapiaa ja ylipäätänsä mielenterveyden hoitoa ja kuntoutusta monta kertaa se kolme kuukautta ei riitä alkuunkaan

mutta sen lisäksi haluaisin kokonaisuutena mainita näistä biopolttoaineista tai koko bioenergiatuotannosta sen että olisi äärimmäisen mukava jos meidän yhteiskunnassamme olisi mahdollisuus huomioida myös yksittäisten kansalaisten aktiivisuus ympäristönsuojelussa ja oman elämänsä bioaktiivisessa kehittelyssä

mutta nyt tässä lakialoitteessa näen sen äärimmäisen tarpeellisena että jonkunlainen takaportti täytyy olla siihen kun luonto näyttää meille voimansa ja vie sen viimeisenkin yhteydenpitomahdollisuuden ja avunhankintamahdollisuuden pois

nyt tämä korotus tehdään siinä aikataulussa kuin se taloudellisesti vaikeina aikoina on mahdollista mutta rohkeutta tähän isoon linjapäätökseen kuuden puolueen hallitukselta löytyi

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestykseen kuudes sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan vaan toimenpiteitä vaadittiin nyt

suuresti arvostamalleni kollegalle ed

pidän hiukan hassuna sitä että nyt kuitenkin nämä vähimmäistuntimäärät on tänne asetettu

asko seljavaaralle haluan sanoa sen että halusin nostaa esille tämän tämänhetkisen arvo ja asennemaailman että olisi todella tärkeitä asioita joiden kanssa meidän pitäisi tehdä nyt töitä jotta se julkinen palvelu pelaisi niin hyvin että ne ihmiset saadaan kiinni ajoissa eivätkä he ole tuolla pasilan asemalla tai kuopion torilla tai jokelan tai kauhavan kouluissa vaan hoito tulee ajoissa ja oikealla hetkellä

tarvitaan usein kuuden kuukauden vuoden jopa kahdenkin vuoden hoitojaksoja ja tässä tapauksessa rahapussi tulee yleensä ongelmaksi kun näillä ihmisillä on monia ongelmia usein velkaantumista ja asiat taloudellisella puolella rempallaan että ei mitään kamalan yksinkertaisia kysymyksiä mutta toivoisin että meiltä lähtisi kuntiin myös tietynlaisia paimenkirjeitä liittyen tähän toimeentulotukeen että päästäisiin yhteisymmärrykseen siitä mikä on kokonaistaloudellisesti järkevää ja kansalaisille parasta

ja varsinkin tämmöisillä suurtuhoalueilla harvoin edes pääsee sieltä välttämättä suoraan henkilöautolla jos sitä sattuu nyt sitten olemaankaan käytettävissä hakemaan apua jos sitä tarvitsee

sitten tietysti se on myönteinen asia että edelleen kirjataan se että perustelluista syistä esimerkiksi opintojen jatkamisessa tai opinnoista selviytymisessä tai opintojen tukemisessa voi saada enemmänkin näitä tunteja mutta olisi toivon

joukkoliikenne on ollut tämänkin keskustelun startin yksi isoista sanoista ja haluankin nostaa sitä tänä päivänä yhteen keskustelun keskiöistä

nimittäin omakotiasujilta on tullut äärimmäisen paljon palautetta siitä että tällä hetkellä ei meidän verotusjärjestelmämme eikä meidän yleinen systeemimme kannusta riittävällä tasolla omakotiasujia esimerkiksi tuulienergian ja aurinkoenergian suhteen aktiivitoimiin tai että ne sanotaanko surullisen hahmon ritarit jotka ovat näitä hyviä ja arvokkaita toimenpiteitä tehneet maksavat tällä hetkellä armotonta veroa omasta tuotannostaan itselleen jos ovat erehtyneet kierrättämään tuotantonsa pääverkon kautta eivätkä inverttereiden ja konverttereiden kautta tuottaneet sitä sähköä myllyillä suoraan vaan omaan käyttöönsä

jollakin tapaa tämä ajatus lankaverkon poiston yhteydessä siitä että turvataan kansalaisille telepalvelut joka paikassa on kyllä hämärtynyt kaiken tämän keskellä että on käsittämättömän isoja alueita edelleen suomessa joissa ei toimi minkäänlainen kännykkäpuhelinliikenne

ihania

jos ajatellaan tätä vammaisten subjektiivista oikeutta saada apua niin se ei kyllä sitten toteudu jos puhutaan enimmäis tai vähimmäistuntimääristä kun vammaisilla on kuitenkin yhdenvertainen oikeus osallistua ja toimia yhteiskunnassa samalla tavalla kuin kaikkien terveiden

surullisena kuuntelin keskustan puheenvuoroa jossa sanottiin että hallituksella on haluttomuus hoitaa ja tukea maaseudun joukkoliikennettä

maaseudun liikenne tullaan turvaamaan eri sektorien kuten kelan kuntien opetus ja sosiaalitoimen henkilökuljetusten yhdistämisellä ja liittämisellä osaksi kutsujoukkoliikennettä

tietenkin se on totta että tästä tuntimäärien poistamisesta olisi syntynyt kustannuspainetta mutta totta on myös se että uuden lain myötä ei olisi odotettavissa varsinaista kasvua palvelun käytön tarpeessa mutta sen sijaan lisätuntien erillinen hakeminen päätöksenteko ja seuranta aiheuttavat lisää työtä ja kustannuksia myös yhteiskunnalle

kalmaria joka keräsi yli sata nimeä tähän aloitteeseen ja pidän kyllä äärimmäisen tärkeänä että se menee eteenpäin ja nämä varavirtatoiminnot tulevat kaikille alueille jotta ihmisten ei tarvitse olla vuorokausisotalla täydessä motissa

toivoisinkin että kaikissa yhteyksissä kun näitä biopolttoaineita tätä bioenergiamuotojen hyödyntämistä pohditaan niin katsottaisiin myös se yksittäisen kansalaisen ja pienkotitalouden näkökulma ja vaikutus tähän kokonaisuuteen

jatkossa valtion joukkoliikenteen rahoituksen ehtona on joukkoliikenteen yhteisten maksu ja informaatiojärjestelmien kehittämistyöhön osallistuminen

sitten toisena kohtana on tämän lain ensisijaisuus tai toissijaisuus

mielestäni olisi ollut hyvä asia jos rohkeasti olisi otettu se askel siihen suuntaan että tulkkauspalvelulaki olisi ensisijainen laki tulkkauspalveluja järjestettäessä

tätäkin asiaa on pohdittu hallituksen esitystä laadittaessa mutta hallituksen esityksessä lukee seuraavalla tavalla

esityksessä on kuitenkin uudistuksen hallinnollisen ja kustannusneutraalin luonteen vuoksi päädytty jatkamaan lain toissijaisuuden osalta nykyistä sääntelyä jossa ehdotetun lain mukaisia palveluja järjestettäisiin jos henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja muun lain nojalla

tosiasia on että jos yleinen sääntö olisi linjattu kuntien ja kaupunkien piikki olisi ollut aina auki ja kukaan ei olisi voinut suuntaankaan sanoa mitä kaikki tulee maksamaan

nyt on enää puhtaasti kysymys siitä pönkitetäänkö tässä maassa loputtomiin linja autoliiton omistaman matkahuollon monopolia vai keskitytäänkö kehittämään läpinäkyvästi ja toimivaltaisten viranomaisten päätösten pohjalta asiakkaita palvelevaa joukkoliikennettä jossa on toimiva yhtenäinen informaatio ja lippujärjestelmä koko maassa

jos ajatellaan näin että ainut syy on se että halutaan että lain vaikutukset ovat kustannusneutraalit niin toteutuuko silloin vammaisten yhdenvertaisuus tässä yhteiskunnassa jossa raha on se ensimmäinen pykälä mitä tuijotetaan

ratkaisut kyllä löytyvät jos on tahtoa hakea järjestelmää sellaista toimivaa mallia mutta mikäli uudistumista ei joukkoliikenteen suhteen tapahdu niin koko järjestelmä on pelkän puhtaan hitaan hiipumisen tiellä kuten viime vuosien kehityksestä on selvästi nähty

tässä lakiehdotuksessa ei oteta varsinaisesti kantaa siihen kuka voi toimia kyseisen lain tarkoittamana ammatinharjoittajana

olen tänään käynnistänyt myös joukkoliikenteen rahoitusryhmätyön jossa tulevan syksyn aikana tullaan linjaamaan yhteistyössä toimijoiden kanssa koko joukkoliikenteen rahoituksen kokonaisuutta

tässä keskustelussa on mielenkiintoista se että ikään kuin muutaman puheenvuoron perusteella olisi voinut ajatella että ase on ollut syyllinen tekoon ja kun aseet yhteiskunnasta poistetaan ongelmat poistuvat

kun kuitenkin lakiin on kirjattu että palvelu tulisi järjestää kokonaistaloudellisesti edullisimmin niin se ajatus siitä että saadaan halvalla hyvää ei välttämättä kyllä tämän päivän yhteiskunnassa toteudu kun se ei ole toteutunut aikaisemminkaan

jokainen voi valita puolensa onko mukana monopolin turvaamisessa vaiko suomalaisen joukkoliikenteen kehittämisessä tälle vuosituhannelle

surullista on huomata että siinä mielessä jokela ja kauhava ovat päässeet unohtumaan että jos meillä tällaisen lainsäädännön käsittelyn yhteydessä tulee samanaikaisesti viestejä kentältä että nuoret mielenterveyskuntoutujat ovat säästöjen kohteena päihdehaittojen kasvua ei ole saatu pysäytettyä ja entistä heikompien väestöryhmien palvelut ovat katoamassa niin se kertoo kyllä karua kieltään siitä miten hukassa eduskunta ja kansanedustajat näitten ratkaisujen kanssa näiden surullisten tapahtumien jälkeen ovat olleet

kuljetusala on joutunut tuottaja ja asiakasportaan väliinputoajaksi kiristyvien täsmällisyys ympäristö ja muiden vaatimusten maksumieheksi

lisäksi yksittäistä tulkkauspalvelua järjestettäessä voi olla tarpeen poiketa kilpailutusjärjestyksestä esimerkiksi sen varmistamiseksi että valitulla tulkilla on riittävä ammattitaito vaativaan tulkkaustapahtumaan

tämä on kyllä äärimmäisen tärkeä juttu siinä mielessä että monivammainen henkilö jolla voi olla yhtä aikaa kuulo ja näkövamma tarvitsee erityisosaajan ja jos ajatellaan tasavertaisuutta koko suomen mittakaavassa suomenmaassa ei ole varmasti mitenkään välttämättä helppo ja yksinkertainen järjestettävä ettei tässä sitten tämän kokonaisedullisuuden osalta mennä siihen että laitetaan vaan tulkki paikalle vaikka hän ei pystyisi tuota tehtävää hoitamaankaan

erillisiä päätöksiä tehtäessä kokonaisuuksien hallinta on puuttunut ja kuljetusalan toimintaedellytyksiä rasittavia päätöksiä on tehtailtu toinen toisensa perään vuosien aikana

arvoisa puhemies

nuorena kansanedustajana joka on aina rakastanut historiaa tuntuu jotenkin erikoiselta että suomalainen yhteiskunta jonkinlaisella suurella innolla nyt haluaa poistaa presidentin valtaoikeuksia ja jokin tämmöinen yksinvaltiuden ajatus on tullut tähän meidän maailmaamme ikään kuin presidentti ei tulevaisuudessa kykenisi käymään keskustelua eduskunnan ja hallituksen kanssa

olin tuossa juuri tapaamassa uudenmaan ihmisiä niitä ihmisiä kenelle me täällä eduskunnassa olemme tilivelvollisia kenen eteen me olemme työtä tekemässä

hyvät edustajat

maakuljetusten kustannustason nousu ei ainakaan helpota vaihto ja kauppataseen alijäämäisyydessä kärsivää maatamme

ihan ensimmäisenä haluan korostaa sitä että kyllä suomalaisessa järjestelmässä asiakas edelleen valitsee ja jatkossa asiakas pystyy tekemään myös vertailua koska on päätetty niin että sekä läpinäkyvyyden että asiakaspalvelun parantamiseksi liikenteen turvallisuusvirasto eli trafi perustaa julkisen katsastuspalvelurekisterin josta asiakkaalla on mahdollisuus saada katsastustoimipaikkojen osalta tiedot palveluiden tarjonnasta aukioloajoista ja hinnoista

on helppo tehdä ratkaisuja jotka siirtävät vastuun jollekin toiselle jollekin joka ei ole lihaa ja verta

liikennepoliittisessa selonteossa on tilanteen sietämättömyys avoimesti tiedostettu ja hallitus on päättänyt käynnistää kaikki liikennemuodot kattavan maksujen ja verojen rakenteellisen kokonaistarkastelun

onko tällä hetkellä suomen kansalla asiallinen mahdollisuus saada tietoa euroopan unionissa tapahtuvista asioista

tietysti kokonaisuutena olisin toivonut että olisi huomioitu myös se että kun valitukset jälleen kerran menevät sinne somlaan sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan joka on jo valmiiksi aivan tukossa niin tehtäisiin semmoinen laki että mahdollisimman vähän tarvitsisi ylipäätänsä valittaa ja laki olisi asianmukaisesti tulkittavissa

arvoisa herra puhemies

mielenkiintoista koko tässä prosessissa on ollut se että olen tästä pöntöstä käytetyistä puheenvuoroista useaan kertaan saanut kuulla kollegoiden toteavan että heillä ei ole tietoa siitä mistä yhteiskunnan ongelmat ja pahoinvointi juontavat juurensa

lääkekulut kasvavat mitä muuta me voisimme tehdä kuin muuttaa lääkelakia ja ottaa käyttöön viitehintajärjestelmän

tässä työssä tarkastellaan merenkulun väylämaksuja rautatieliikenteen ratamaksuja lentoliikenteen lentokenttämaksuja sekä koko tieliikenteen hinnoittelua

ja mahdollistetaanko kansalle ymmärrys siitä mihin veroeuroja on sidottu ja mihin niitä mahdollisesti tulevaisuudessa sidotaan

suomalaisessa yhteiskunnassa on aika syvälle juurtuneena ajattelu että me tarvitsemme suurin piirtein jokaiseen vaivaan uuden reseptin uuden pillerin

pohdin vain sitä kokonaisuutta millä tavalla suomi on rakentunut ja millä tavalla tätä maata on kehitetty

tämän työn pohjalta määritellään liikenteen hinnoittelun pitkän aikavälin strategia

eri liikennemuotojen hinnoittelua ja työnjakoa tullaan kehittämään siten että liikenne ja muut yhteiskuntapoliittiset tavoitteet voidaan toteuttaa mahdollisimman hyvin

on jotenkin mielenkiintoista olla mukana ja samalla seurata ulkopuoleltakin keskustelua siitä millä tavalla eduskunnassa suhtaudutaan siihen että me olemme vastuussa kansalle ja me käytämme täällä kansalaisten rahaa yhteisesti kerättyjä euroja

kyllä meillä on ollut lukuisia vahvoja presidenttejä jotka ovat ottaneet kantaa asioihin ja toivoisin että jatkossa olisi samalla tavalla ja entistä voimakkaampia persoonia jotka kykenisivät johdattamaan maatamme sillä ajatuksella että me emme joutuisi konflikteihin

se on surullista sen takia että eriarvoistumiskehitys nuorten pahoinvointi lasten pahoinvointi on kyllä hyvin selvästi nähtävissä kentällä jos sen haluaa nähdä ja jos siihen arkeen haluaa osallistua ja päästä osalliseksi niin koulumaailmassa nuorisotoiminnassa kuin ihan omassa arjen elämässä

tämän vuoksi toivonkin että valiokunta kiinnittää erityistä huomiota tiedotus ja opastusvelvollisuuteen niin että tieto omista oikeuksista on asiakkaan kannalta helposti saatavassa muodossa ja mielellään omalla äidinkielellä tai omalla kommunikaatiotavalla

puhutaan psyykenlääkkeiden käytön lisääntymisestä mielenterveyspotilaiden kasvavasta määrästä

pitkän aikavälin ohella hallituksen on kuitenkin pohdittava myös akuutteja toimenpiteitä joilla kuljetusala saadaan pidettyä jaloillaan ja pyörät pyörimässä ja siinä työssä toivon todella eduskunnan erittäin vahvaa tukea

mitä vähemmän meille annetaan terapiaa mitä vähemmän meillä keskustellaan ihmisten kanssa mitä vähemmän meillä on antaa aikaa toisillemme sitä enemmän me tarvitsemme psyykenlääkkeitä

itse yrittäjäperheessä kasvaneena olen kyllä sitä mieltä että kun se leipä on kiinni siitä omasta yritystoiminnasta ja omasta asiakaspalvelusta niin ei siellä kyllä asiakkaita huijata jos meinataan alalla pysyä ja aktiivisia toimijoita olla alalla jossa asiakasvirta olisi vielä toivottavasti pysyvä

tietysti lopuksi haluan kiinnittää vielä huomiota siihen että toiveissa niin yhdistyksillä kuin järjestöilläkin olisi ollut se että meille muodostuisi semmoinen laki joka olisi sopusoinnussa ykn vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen kanssa että me emme tekisi ristiriitaisia ratkaisuja sen suhteen että olisimme ainakin kuvitteellisesti noudattamassa ykn sopimuksia

mutta kun miettii nykymaailmaa tällä hetkellä vakavat kriisit tulevat varmasti kohtaamaan maailman kansoja nälän ja puhtaan juomaveden puutteen tiimoilta

oli debatin yhteydessä harvinaisen surullista kuulla miten pyöriteltiin tätä asiaa kun puhuttiin takausvälineen täysimääräisestä käytöstä siihen sitoutumisesta ja ikään kuin venkuroitiin irti siitä ajatuksesta miten tämä ei nyt nosta suomen vastuuta taloudellista rahallista vastuuta kaksinkertaiseksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nyt kun on suuri ilo ja kunnia saada paikalle myös hallintovaliokunnan puheenjohtaja rantakangas olisin halunnut esittää hänelle kysymyksen siitä kun on tullut monta kertaa palautetta liittyen näihin ilma aseisiin ja lakimuutos tekee ilma aseharrastajista luvattoman ampuma aseen omistajia

jos kilpailukyvyn hyvinvoinnin ja vastuullisuuden rinnalle jotain vielä nostaisin niin nostaisin rohkeuden tehdä ratkaisuja ja päätöksiä

täytyy tietysti muistaa se että kokonaisuudessa on pyritty hakemaan sellaista ratkaisua jossa kaikin mahdollisin tavoin pystytään varmistamaan toiminnan riippumattomuus laatu ja valvonta

jos olisi aikaa hetki hengähtää keskustella jonkun kanssa niin kukaties moni pilleriresepti olisi tarpeeton

jollakin tavalla se että ikään kuin presidentti olisi se uhka valmiuslain toteuttamiselle tuntuu hiukan kaukaa haetulta ja hassulta että todellako meidän kansamme valitsisi valtaan ihmisen joka ei kykene käymään keskustelua ja tekemään ratkaisuja yhteisten tavoitteiden pohjalta

ah mikä autuus

rouva puhemies

täällä tuli erittäin hyviä asiantuntevia kysymyksiä liittyen tähän laatujärjestelmäasiaan ja jos puhemies suo niin sen verran käyttäisin meidän yhteistä aikaa että avaisin sitä vähän enemmän

liian vähän hoiva apua liian vähän mahdollisuuksia ja resursseja antaa aikaa vanhuksille tarvitaan rauhoittavia lääkkeitä tarvitaan unilääkkeitä

selontekoa valmisteltiin avoimesti ja vahvasti jalat maassa ottaen huomioon talouden realiteetit mutta samalla parempaa huomista tavoitellen

arvoisa rouva puhemies

olisin kysynyt vielä siitä asiasta jos mietitään tämän jätevesiasetuksen toteuttamista kun ajatellaan että vetovastuu tällä hetkellä kuitenkin toteutuspuolella on markkinavoimilla niin mikä on se voimavääntö jolla ministeriö nyt kääntää tämän omaan haltuunsa markkinavoimien suunnasta

minä olen kyllä sitä mieltä että kukkaan tässä maailmassa ei läkähy siihen romun puutteeseen vaikka sunnuntaina ei o ykskään tavaralaari auki

millä tavalla valiokunta on huomioinut tämän ja millä tavalla se tullaan myös eduskunnan erilaisissa jatkokäsittelyissä sitten tarkastelemaan vai aiotaanko siihen kiinnittää mitään erityistä huomiota

viime vuosien taloudellisesti niukat ajat ovat olleet alkusysäyksenä muutokselle mutta eivät suinkaan ainoana motiivina

iso laatustandardin mukaisissa järjestelmissä käytetään aina sekä sisäistä että ulkoista auditointia eli talon sisällä täytyy olla laatupäällikkö laatuvastaavat jotka vastaavat toiminnasta ja siitä että myös laatukäsikirja on ajan tasalla ja toimitaan niitten yhteisten pelisääntöjen mukaisesti

liikennejärjestelmä kilpailee aina muiden yhteiskunnallisten tarpeiden kanssa ja päätöksiä vuosien aikana on tehty niin liikenne alue kuin työllisyyspoliittisinkin perustein

kiinnitin itse siihen asiaan huomiota sen takia että varmaan sain saman kirjeen minkä kaikki muutkin ovat saaneet ampumaratakoordinaattori marko tammelinilta jossa hän vertasi tätä teknistä karkeaa virhettä jonka vuoksi suurin osa ilma aseharrastajista joutuu hakemaan ampuma aseen osan hallussapitoon oikeuttavan luvan kaikille äänenvaimentimilleen

siitä ryöpytyksestä minkä kohteeksi vasemmisto on täällä joutunut täytyy kyllä sanoa se että politiikassa voi aidosti valita tien kantaa vastuuta ja pyrkiä vaikuttamaan asioiden suuntaan ja siihen mihin ollaan matkalla ja mihin suuntaan suomea ja eurooppaa sekä maailmaa viedään

kyllä tuolla kun kahtoo niitä mukuloita kaljakassien kanssa tienvarret on kukkeillaan niin ois ihan tarpeeseen se perheitten yhteinen aika ja kasvattaa joskus niitä mukuloitaan vaikka sunnuntaina sitten ihan vasiten

tarvitaan lisää sydänlääkkeitä lisää verenpainelääkkeitä lisää diabeteslääkkeitä

olisikohan meidän aika pysähtyä hiukan miettimään että tarvitsisimme tähän ihan aidosti muutakin kuin lääkelain muutoksen ja viitehintajärjestelmän

sen lisäksi että tehdään sisäisiä auditointeja omat koulutetut auditoijat niitä tekevät tehdään myös ulkoisten kokonaan ulkopuolisten toimijoiden ulkoisia auditointeja joissa tarkastellaan onko toiminta sen mukaista kuin kirjoihin ja kansiin on kirjattu

suomessa insinööritaidot ovat arvostettuja ja korkealla tasolla

liikennehallinnon tehtävänä ei yksinomaan kuitenkaan ole rakentaa ja ylläpitää väyliä vaan huolehtia koko liikennejärjestelmän toimivuudesta

hyvin usein itse apteekissa työskennelleenä törmäsin siihen tilanteeseen että mummot ja papat jotka olivat päässeet tämän reseptirallin sisälle aidosti olisivat tarvinneet kuuntelevia korvia ja kättä joka olisi ollut hetken siinä toisen kädessä ihmistä joka olisi kuullut huolet ja murheet tai vaikka sen soppakattilan täytön mikä oli ollut tämän päivän huippuhetki elämässä

jos toiset tekevät sen päätöksen että on parempi vaikuttaa raveissa ja kulkemalla ilman paitaa pitkin kyläkapakoita niin se on heidän ratkaisunsa mutta me näimme että on tärkeää olla niissä pöydissä joissa asioista väännetään ja viedä meidän näkemyksiämme ja mallejamme eteenpäin

virhettä voisi kuvata analogialla

ylipäätänsäkin ennen kuin tämmöisen standardin voi itselleen ja yritykselleen saada on täytynyt täyttää nämä kriteerit ja käydä läpi myös tämä aika tiukka auditointijärjestelmä

emme ole aiemmin toimineet väärin tai virheellisesti

tämä tarkoittaisi autolelujen katsastuksia tavallisten ruohonleikkureiden käyttövoimaveroa kuormarullakkojen päästömittauksia ja ostoskärryjen päästöperusteista verotusta

jollakin tapaa tuli itselle sellainen mielikuva että kyllähän sitä voi itsekin perustaa semmoisen vakausrahaston johon ei tarvitsekaan laittaa rahaa yhtään eikä tarvitse loppupelissä sitoutua mihinkään

sitten jos mietitään tätä meidän kokonaisjärjestelmää niin hiukan tuli viestejä siihen suuntaan että osa keskustelun kuuntelijoista on voinut jäädä siihen uskoon että saman henkilön on mahdollista korjata ja katsastaa ajoneuvoa ja sehän ei pidä paikkansa

yritysten on kuitenkin menestyäkseen aika ajoin tarkistettava toimintalogiikkaansa toimintaympäristön asiakkaiden tarpeiden tai kysynnän muuttuessa

se nyt saa vähän miettimään asiaa kuitenkin siihen suuntaan että olisikohan äänenvaimenninasia pitänyt korjata jo tässä lainsäädännössä

mutta se kysymys tai syyte oikeastaan mikä esitettiin vasemmistolle että toimimme tarkoitushakuisesti tehdessämme välikysymyksen sehän on totta

paljon on keskusteltu myös siitä että jos suomessa otetaan käyttöön viitehintajärjestelmä niin torppaako se kokonaan lääkkeiden kehittämisen

arvoisa puhemies

no asia jossa suksi tökkäsi allekirjoittaneella liittyen tähän lainsäädäntöön ei ole poistunut mihinkään